eli jos hallitus kerran kannattaa tätä kokeilukulttuuria niin miksi te ette ole sitten valmiita edes selvittämään ja kokeilemaan tämän tyyppistä mallia varsinkin kun sillä on saatu erittäin hyviä tuloksia muissa maissa

en itse usko että se tulee olemaan historiallinen vaan mikäli halutaan saada isoja parannuksia aikaiseksi naisten työmarkkina asemaan niin silloin pitäisi puuttua siihen todelliseen ongelmaan joka on meidän perhevapaajärjestelmä

luomalla perhevapaajärjestelmä joka mahdollistaisi tasaisempaa hoivavapaiden jakoa saataisiin myöskin aikaiseksi tasaisempaa kustannusten jakoa työnantajien kesken

ja edelleen en itse ole saanut vastausta siihen kysymykseen miksi hallitus tekee päivähoitoratkaisuja jotka ovat suoraan ristiriidassa tämän hallituksen ykköstavoitteen kanssa työllisyyden edistämisestä

olisin toivonut samanlaista harkintaa käytettäväksi myöskin silloin kun käsiteltiin tätä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajausta joka erittäin suoraan pakottaa tietyt äidit kotiin hoitamaan lapsia

arvoisa puhemies

totta kai poliitikot linjaavat koulutuspolitiikan painopisteitä mutta sitä pedagogista työtä tekevät kasvatusalan ammattilaiset ja he myöskin vastaavat tästä pedagogiikan uudistamistyöstä josta tässä on puhuttu paljon

hallitus on nyt myöntänyt opposition olevan oikeassa mitä tulee lyhyen aikavälin vaikutuksiin leikkaukset pahentavat työttömyyttä joten minun nähdäkseni opposition tehtävä nyt on arvioida onko hallituksella sitten uskottavaa pitkän aikavälin ohjelmaa työllisyyden parantamiseksi

ongelmana on siis tämä valtava epäsuhta näiden perusrahoitukseen kohdistuvien leikkausten ja tämän pienen kehittämisrahan välillä

eli heikennetään samanaikaisesti edellytyksiä tehdä ylipäätään kasvatuksellista pedagogista työtä suomessa kaikilla koulutusasteilla ja annetaan pieni määräraha ennalta päätettyihin pieniin kehittämishankkeisiin

tämä pakkolakipaketin lausuntokierros nyt osoittaa että sellaista hallituksella ei ole

tässä on keskusteltu sekä korkeakouluihin kohdistuvista leikkauksista että tästä yleisestä taloustilanteesta pakottaako se tekemään tällaisia valintoja vai ei

toinen arvovalinta ovat nämä sopeutuskeinot joissa tämä hallitus tosiaan on linjannut että veroaste ei saa nousta ja sitten on myöskin rajattu pois nämä verotukselliset keinot joilla olisi mahdollista osallistaa myöskin suurituloiset suomalaiset näihin talkoisiin

kolmas arvovalinta on se mihin sitten nämä leikkaukset kohdistetaan ja hallitus valitettavasti on päättänyt kohdistaa merkittävän osan juuri osaamiseen ja koulutukseen siitä huolimatta että kaikki puolueet vielä vaalien alla puhuivat toista

arvoisa puhemies

täällä on tänään puhuttu paljon hallituksen ideologisesta tavoitteesta yhtiöittää ja oppositio on halunnut vastauksia kysymyksiin siitä miksi hallitus ajaa nimenomaan tätä yhtiömuotoa niin voimakkaasti sekä meidän hyvinvointipalveluihin että meidän yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin

nämä koulutukseen ja korkeakouluihin kohdistuvat leikkaukset ovat herättäneet erityisen paljon keskustelua juuri siitä syystä että näitä on kritisoitu ennen kaikkea talouspoliittisesta näkökulmasta

itse näen että nämä kysymykset kuten tämä välikysymyskin kumpuavat nimenomaan siitä että näin isoista perustavanlaatuisista muutoksista meidän hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteisiin ei puhuttu mitään vaalien alla

minun mielestäni sivistyksellä on itseisarvo tämä on sivistyksellisestä näkökulmasta huonoa mutta merkittävä osa näistä kriitikoista on nostanut esille sen että tämä on uhka suomen kilpailukyvylle

kun pääministeri tässä itse peräänkuulutti avoimuutta niin toivoisin minäkin että ministeri grahn laasonen avoimuuden hengessä voisi vastata kysymyksiin tästä ammatillisen koulutuksen yhtiöittämisestä

jos hallituspuolueiden sisälläkin on laajaa ymmärrystä siitä että nämä leikkaukset saattavat olla haitallisia kasvulle niin miksi siitä huolimatta tehdään tällaisia linjaratkaisuja tämäntyyppisiä päätöksiä

kyllä minusta kertoo tämän hallituksen arvopohjan ja politiikan heikkoudesta hyvin paljon se että tehtyjä arvovalintoja tehtyjä poliittisia linjaratkaisuja perustellaan muiden hallitusten ja poliittisten toimijoiden tekemillä virheillä

lopuksi vielä kun edustaja turunen otti kantaa tähän tutkijoiden yrittäjän uraan on pakko todeta että myöskin hallituksen rakenneuudistuspaperissa on linjaus siitä että pitää vahvistaa tutkijoiden tietoisuutta yrittäjyydestä

arvoisa puhemies

kaikella kunnioituksella ministeriä kohtaan minä toivon että ministeri on täällä vastaamassa kysymyksiin liittyen ensi vuoden talousarvioon tämän hallituksen politiikkaan ja nyt tehtäviin päätöksiin eikä puhumassa siitä mitä ministerit kiuru ja gustafsson aikaisemmin ovat tehneet

jos puhutaan rakenteellisesta uudistuksesta niin rakenteellinen uudistushan on se että muutetaan tapoja toimia muutetaan rakenteita ja sen seurauksena saadaan aikaiseksi säästöjä

ensin viedään rahat ja varat ja sitten sanotaan että uudistukaa ja kehittäkää

jos tosiaan teidän näkemyksenne on se että nämä kosmeettiset muutokset mitä nyt tehdään pääomaverotukseen ja myöskin solidaarisuusveroon ovat ikään kuin riittäviä jotta me saamme suurituloiset osallistettua näihin säästötalkoisiin niin se on kyllä aivan erilainen linja kuin niissä puheissa mitä kuultiin perussuomalaisten suunnalta vaalien alla

eli pääomaverotus ja osinkoverotushan on aivan oivallinen väline jos hallitus oikeasti haluaa niin kuin hallitus ainakin puheen tasolla sanoo haluavansa osallistaa myös suurituloiset suomalaiset näihin hallituksen käynnistämiin talkoisiin

ongelma näissä hallituksen työllisyysesityksissä on juuri se että niissä ei puututa tähän taustalla olevaan suureen ongelmaan eli työpaikkojen puutteeseen vaan nämä toimenpiteet sisältävät lähinnä työttömiin kohdistuvia lisäkiristyksiä ja tiukennuksia

tällä hetkellähän suomessa on käynnissä osinkojuhlat siitä huolimatta että täällä jatkuvasti puhutaan siitä kuinka talous on kuralla ja huonosti menee

jatkuvasti otetaan kevyesti verotettuina osinkovoittoina ulos näitä tulonsiirtoja mitä jo aikaisemmin on annettu työnantajille ja mitä tämä hallitus nyt haluaa antaa lisää ja myöskin perussuomalaiset ilmeisesti ovat mukana tätä linjaa kannattamassa

olin eilen tilaisuudessa jossa yrittäjältä kysyttiin suoraan palkkaisiko hän sellaisen ihmisen jota pakotetaan vastentahtoisesti hänen yritykseensä töihin

eli jos te haluatte osallistaa näitä osinkojuhliakin viettäviä suomalaisia näihin säästötalkoisiin nämä eivät koske ainoastaan pienituloisia sosiaaliturvan varassa eläviä suomalaisia niin kehottaisin kyllä hallitusta silloin ottamaan tämän osinkoverotuksen ja pääomaverotuksen tarkasteluun

sitä kutsutaan koeajaksi

sen idea on juuri se että se antaa työnantajalle ja työntekijälle mahdollisuuden tutkia onko työntekijä soveltuva siihen työtehtävään johon hänet on palkattu

arvoisa puhemies

tämä on valitettavasti toinen tänään käsittelyssä oleva säästölaki joka vaikuttaa suoraan heikentävästi kasvatuksen ja opetuksen laatuun ja saavutettavuuteen tässä maassa

se vaikuttaa heikentävästi niin perusopetukseen lukiokoulutukseen ammatilliseen koulutukseen taiteen perusopetukseen kuin vapaaseen sivistystyöhön ja orkestereiden museoiden ja teattereiden toimintaan

tämä tarkoittaa lomautuksia sijaiskieltoja yt menettelyjä suurempia ryhmäkokoja opetuksen määrän vähentämistä ja valinnaisuuden heikentymistä

kulttuuripuolella tämä tarkoittaa henkilöstövähennyksiä ja sitä että orkesterit joutuvat supistamaan ohjelmistoaan ja jotkut teatterit joutuvat ehkä jopa lopettamaan toimintansa kokonaan

taidelaitosten resurssien vähentäminen ei ole taiteen saavutettavuuden parantamista

nämä säästöpäätökset ovat siis suoraan ristiriidassa hallitusohjelman kauniiden tavoitteiden kanssa ja sen lisäksi ne lisäävät suoraan työttömyyttä niin kulttuuri kuin opetusalalla

erityisen huolestuttavia ovat ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt jotka uhkaavat eriarvoistaa ammattiin opiskelevia entuudestaan

ammatilliseen koulutukseen tehdyt säästöt näkyvät jo nyt siinä että lähiopetusta on vähennetty merkittävästi mikä heikentää opetuksen laatua ja vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon

arvoisa puhemies

minua hiukan surettaa ja paljon myös turhauttaa seisoa tässä taas kerran puhumassa siitä kuinka haitallisia nämä osaamiseen ja kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset ovat

ei leikata siitä sen tai ei leikata siitä tämän enempää

ruotsin pääministeri stefan löfven piti puheenvuoron sunnuntaina kultaranta keskusteluissa ja oli harvinaisen selkeäsanainen kun hän kuvaili ruotsin hallituksen eli ruotsin valtion virallista ulkopoliittista linjaa

pidän itse tärkeänä vaikka puolustuspoliittista yhteistyötä tehdään että niin ruotsissa kuin suomessa tehdään omat itsenäiset ratkaisut mitä tulee ulkopolitiikan isoihin ja pieniin linjauksiin

mutta kun tätä yhteistyötä nyt on painotettu tässä koko kevään aikana niin tulkitsen itse löfvenin puheen niin että se päinvastoin antaa vahvan perustan ja pohjan suomen ja ruotsin tehdä yhteistyötä joka perustuu nimenomaan sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja maiden väliseen puolustuspoliittiseen yhteistyöhön

arvoisa puhemies

leikkaukset tulevat ennen sitä lainsäädäntöä joiden tarkoitus päiselle ja lainsäädäntö jonka tarkoitus on ohjata tätä uudistamista

arvoisa puhemies

ensinnäkin tästä kotona tapahtuvasta hoidosta on pakko todeta että minun mielestäni meidän vastuumme päättäjinä on huomioida se että on kovin erilaisia perheitä suomessa ja myöskin perheillä on kovin erilaiset edellytykset hoitaa lapsiaan kotona

että kyllä varhaiskasvatuksessa on tämä lastensuojelullinen ulottuvuus olemassa ja me oppositiossa olemme erityisen huolissamme juurikin siitä miten tämä jatkossa tulee toteutumaan

pidän myöskin aika pöyristyttävänä tätä edustaja kärnän näkemystä siitä että olisi alle kouluikäisten lasten vastuulla olla kotona yksin hoitamassa alkoholiongelman kanssa kamppailevien vanhempien asioita ja vanhempiaan

emme me ole siitä huolissamme oppositiossa vaan alueellisen eriarvoisuuden kasvusta mihin tämä tulee johtamaan ja olen ainakin henkilökohtaisesti luullut että tämä on ollut keskustapuolueelle tärkeä asia mutta olen ilmeisesti käsittänyt väärin

arvoisa puhemies

kyllähän suomessa ollaan sosiaalipoliittisesti jo pitkään nimenomaan haluttu vahvistaa ennalta ehkäiseviä palveluita ehkäiseviä palveluita matalan kynnyksen palveluita lapsiperheille niin että ei olisi tarvetta näihin raskaisiin kalliisiin korjaaviin ja lastensuojelullisiin toimenpiteisiin

otetaan tarkasteluun esimerkiksi tämä uusi sosiaalihuoltolaki jonka puitteissa nimenomaan haluttiin eroon tämmöisistä leimaavista piirteistä

mehän tiedämme jo nyt että kunnissa ollaan päätymässä erityyppisiin ratkaisuihin nyt sen suhteen miten jatkossa aiotaan turvata tätä kokopäiväistä hoitoa kaikille lapsille

ja useammat asiantuntijat ovat myöskin varoittaneet siitä että tämä tulee johtamaan siihen että kunnissa ja eri puolilla suomea tehdään hyvin erityyppisiä ratkaisuja sen suhteen millä perheillä on tämä oikeus jatkossa ja millä ei

tässähän kannetaan nyt huolta siitä että perheiden valinnanvapautta ollaan rajoittamassa siitä tässä on kyse aiheuttaen tietyille perheille sitten aika merkittäviäkin käytännöllisiä ongelmia mitä tulee perheiden arjen pyörittämiseen ja myöskin rajoittaen perheiden vapautta itse valita miten haluavat lasten kasvatuksen hoitaa ja järjestää

sitten edustaja heinonen kommentoi tätä sivistysvaliokunnan mietintöä liittyen tähän osa aikaiseen hoitoon että se hyvin toteutettuna voi täyttää näitä kasvatuksellisia tavoitteita

yksi keskeinen ongelma suomessa tällä hetkellä on kuitenkin se että meillä ei ole mitään tämmöistä vakiinnutettua osa aikaista hoitojärjestelmää eli niitä käytäntöjä pitää nyt luoda kokonaan uusiksi minkä lisäksi merkittävä osa asiantuntijoista on kommentoinut sitä että se ei tule olemaan helppoa eikä mahdollista jos tätä hoitoa toteutetaan osaviikkoisena

arvoisa puhemies

tämä on surullinen päivä opiskelijaliikkeelle opiskelijoille ja opiskelijoiden asiaa kannattaville ja pahoin pelkään että se ei tule jäämään ainoaksi surulliseksi päiväksi tällä hallituskaudella

opintotuen indeksiin sitomisen puolesta kampanjoitiin monta vuotta ennen kuin päätös sitomisesta vihdoin saatiin aikaiseksi viime hallituskauden loppupuolella

moni tässäkin salissa istuva edustaja on ollut mukana marssimassa indeksiin sitomisen puolesta

kauan tämä etuus ei ehtinyt elinkustannusten nousua seurata kun sipilän hallitus on nyt ensimmäisinä opintotukitoimenpiteinään perumassa tämän päätöksen

tämän päätöksen myötä opiskelijoista tehdään taas ainoa väestöryhmä jonka ensisijaiseksi etuudeksi tarkoitettu tuki ei seuraa yleisen kustannustason nousua lainkaan

hallituksen esityksen mukaan opintotuen indeksisidonnaisuuden lakkauttamisen tarkoituksena on vähentää indeksikorotuksista aiheutuvia valtion opintotukimenoja ja siten osaltaan panna täytäntöön hallituksen päättämiä julkisen talouden välttämättömiä sopeutustoimia

säästövaikutukset olisivat samat mutta toimenpiteenä se mahdollistaisi helpommin indeksitarkistuksiin palaamisen kun taloustilanne parantuu

miksi nimenomaan nuorille ja lapsille tarkoitettujen etuuksien eli opintorahan ja lapsilisien kohdalla poistetaan indeksisidonnaisuus pysyvästi

opiskelijaliikkeen toinen keskeinen tavoite on ollut vanhempien tulojen vaikutuksen poistaminen itsenäisesti asuvien täysi ikäisten opiskelijoiden kohdalla

tilanne suomessa tulee tämän muutoksenkin jälkeen edelleen olemaan se että itsenäisesti asuvien täysi ikäisten korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen ei vaikuta vanhempien tulojen taso mutta itsenäisesti asuvien täysi ikäisten toisen asteen opiskelijoiden kohdalla se vaikuttaa

lopputuloksena saadaan siis tämän esityksen myötä tilanne jossa hallitus on palauttamassa meidät siihen eriarvoiseen tilanteeseen jossa opiskelijat ovat ainoa ryhmä jonka toimeentulo ei seuraa elinkustannustason muutosta ja jossa muualla kuin korkeakouluissa opiskelevia edelleen kohdellaan eriarvoisesti korkeakouluissa opiskeleviin nähden

perhekoko on vuosien saatossa pienentynyt kaikki eivät halua hankkia lapsia ja monissa perheissä lasten hankkiminen lykätään työuran takia myöhäisempään vaiheeseen

arvoisa puhemies

minä tiedän monta poliitikkoa ja erityisesti yhden puolueen suomessa joka useampaan otteeseen on peräänkuuluttanut asiallista keskustelua maahanmuutto ja siirtolaispolitiikasta

naisten työmarkkina aseman vahvistaminen työelämän tasa arvon parantaminen ja perhevapaajärjestelmän uudistaminen ovat siksi tärkeitä päämääriä niin sukupuolten välisen tasa arvon edistämiseksi kuin perhepolitiikan saralla

minusta sellaiseen asialliseen keskusteluun kuuluu myös se että voidaan kaikessa rauhassa käsitellä hallituksen lakiesityksiä pohtia mitä mahdollisia ongelmia tai hyötyjä niihin sisältyy ilman että sen myötä yhtäkkiä tulee leimatuksi ääripäähän kuuluvaksi tai miksi tahansa muuksi

tässä kun edustaja eerola omassa puheenvuorossaan puhui turvapaikanhakijoista ilman perhettä niin haluan nyt tehdä edustaja eerolaa tietoiseksi viimeistään tässä vaiheessa siitä että tämä tiukennushan kohdistuu nyt nimenomaan perheellisten turvapaikanhakijoiden asemaan

monet hallituksen työmarkkinapoliittisista esityksistä tulevat entuudestaan lisäämään naisten työmarkkina aseman epävarmuutta ja kasvattamaan sukupuolten välistä palkkakuilua

tämä hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi niin että oleskelulupaa humanitaariseen suojeluun perustuen ei enää myönnettäisi lainkaan on osa laajempaa kehitystä pohjoismaissa ja euroopassa niin kuin tässä on jo aikaisemmin todettu

mielestäni on mielenkiintoista seurata tätä perussuomalaisten hallituksessa tekemää politiikkaa että kun kaikki muut vaaleissa annetut lupaukset on petetty kun on leikattu työttömiltä kun on leikattu eläkeläisiltä kun palkansaajien asemaa heikennetään niin te ilakoitte täällä siitä että saatte yhden asian läpi

naiset ovat miehiä useammin töissä määräaikaisissa työsuhteissa joten he kärsivät myös määräaikaisten työntekijöiden aseman heikentämisestä

eri maissa hallitukset reagoivat turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun nyt niin että ne pyrkivät alentamaan kansainvälisen suojelun standardeja kohti niitä minimitasoja joita geneven sopimus euroopan ihmisoikeussopimus ja eun turvapaikkadirektiivit edellyttävät

lakimuutoksen joka heikentää erittäin epävarmassa asemassa olevien lasten asemaa ja vaikeuttaa suomessa turvapaikan saaneiden ihmisten kotoutumista ja elämää täällä

tämä on eräänlainen kisa pohjaa kohti jossa kaikissa maissa madalletaan suojelun tasoa kohti mahdollisimman yhtenäistä minimiä

tässä hallituksen esityksessä todetaan että tällä hetkellä voimassa oleva sääntely joka takaa vapaalla olevalle työntekijälle vuosiloman kertymisen ja toisaalta myös työnantajalle korvaukset tästä koituvista kustannuksista on toiminut tavoitteidensa mukaisesti

huomionarvoista minun mielestäni on että näitä heikennyksiä ei tehdä sen takia että kansainvälisen suojelun tarve olisi vähentynyt tai koska nämä suojelupykälät sinänsä olisivat osoittautuneet turhiksi

ja hyvät edustajat minun mielestäni meidän kannattaa kaikkien muistaa että nyt kun käsitellään tätä lakimuutosta niin tämä koskee nimenomaan hädässä olevia ja heidän oikeuksiaan ja suojelun tasoa

arvoisa puhemies

tätä suojelukategoriaa ei ole vuosien saatossa käytetty kovin paljon ja siksi vaikutukset kansainvälisen suojelun tasoon eivät välttämättä ole niin merkittäviä tai suuria

suurin ongelma tässä on kun ollaan kuultu se epävarmuus johon tämä kokonaisuus perustuu juurikin se että nämä väitetyt positiiviset vaikutukset tästä paketista ovat ne joista meillä ei ole mitään varmaa tietoa ministerin omienkaan taustaselvitysten mukaan

arvoisa puhemies

tässä saattaa siis hyvinkin käydä niin että tämä palkkojen alennus kyllä toteutuu jolloin ostovoima heikkenee sairauspäivän karenssi kyllä toteutuu jolloin työhyvinvointi heikkenee ja tulonsiirrot työnantajille kyllä toteutuvat mutta työllisyysvaikutukset eli nämä positiiviset vaikutukset jäävät toteutumatta